on myöskin mainittava että me saamme nuorisotakuun ja yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa voimme estää syrjäytymistä

mutta ongelmia on myöskin keskustelin aiemmin päivällä tästä asiasta kun meillä on tällä hetkellä ylioppilastutkinnoissa sellainen rakenne joka helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan professori dekaani scheininin johdolla tehty tutkimus osoittaa että nykyään ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan enenevässä määrin ei välttämättä sellaisia aineita joita suomi tarvitsisi vaan sellaisia aineita joiden avulla helposti saa hyviä arvosanoja

tähän viimeiseen kenelle annetaan ketkä ovat osa vastaanottotoimintaa siihen voimme nopeammin puuttua ja tämä on tarkoitus tehdä nyt syksyn ja talven aikana samalla kun kotouttamislakia uudistetaan